eli jos nyt taas ottaisimme nämä mallit uudestaan keskusteluun niin mielestäni se olisi kyllä aikamoinen muutos siihen linjaan nähden mikä on viime vuosina ollut ja se on johdonmukaisempaa että jatketaan vahvojen peruskuntien mallilla erityisesti koska se on osoittautunut erittäin hyväksi ja tehokkaaksi malliksi järjestää palvelut ja kehittää alueita

tähän astihan opetusministeriö on hyvin tiiviisti käynyt yliopistojen kanssa vuosittaisia tulosneuvotteluja ja erilaisella hankerahoituksella ja ohjauksella on ollut tiivis osa yliopistojen toiminnassa mutta ensi vuoden alusta yliopistot saavat nyt toimivallan entistä enemmän omiin käsiinsä

monilla alueilla kuntarakenne ei itse asiassa ole kovinkaan paljon muuttunut eli tuo ihmisten arki ja asiointi ja työssäkäynti on muuttunut huomattavan paljon mutta kuntarajat ovat saattaneet olla kymmeniä vuosia jopa toistasataa vuotta melkein samanlaiset

yliopistoille ei muun muassa hankerahoitusta enää nykyisessä muodossa ole tulossa opetusministeriöltä vaan kaikki rahoitus kootaan yhdelle momentille joka jaetaan yliopistoille ja yliopistolla on entistä suurempi vastuu ja valta päättää itse siitä mitkä ovat ne strategiset painopistealueet yliopiston sisällä ja ne hankkeet joihin lähdetään ja joita halutaan rahoituksella painottaa

kaikkialla suomessa ei näin ole koska paras hankkeessahan myöskin pyrittiin siihen että pystyttäisiin saamaan riittävän kokoisia kuntarakenteita ja silloin erityisesti tuettiin juuri näitä monikuntaliitoksia ja syntyi hyvinkin suuria kuntien yhdistymisiä kuten kymmenen kunnan salo kouvola hämeenlinna

hän viittasi että koordinaatiomääräraha oltaisiin tässä nyt lakkauttamassa tai poistamassa mutta tästä ei ole kysymys vaan kyse on nimenomaan siitä että jatkossa jaetaan nämä rahat suoraan opetusministeriöstä yhtenä pottina sinne yliopistolle ja yliopisto itse suuntaa rahoituksen niihin hankkeisiin jotka kokee tärkeiksi niin kuin yliopistokeskukset yliopistoille ovat

sitä ei ole tehty tämän päivän tarpeisiin vaan tulevaisuuden tarpeisiin eli tällä on haettu sitä että nyt tehtäisiin sen kokoinen rakenne että emme olisi tässä kuntarakennekeskustelussa joka valtuustokausi vaan voisimme keskittyä siihen itse varsinaiseen työhön eli palvelujärjestelmien ja prosessien kehittämiseen kun rakenne saataisiin riittäväksi heti kerralla

totta kai odotettavissa on että myös yliopistokeskusten samoin kuin yliopistojen puolella tehdään jatkuvasti tätä rakenteellista kehittämistä eli valitaan niitä omia strategisia painopistealueita sekä tutkimuksen että koulutuksen osalta

on hyvin tärkeää se että pystymme entistä paremmin hyödyntämään nykyiset resurssit niin että meillä tutkimuskenttä ja koulutuksen kenttä ei jatkossa olisi näin sirpaleinen kuin tänä päivänä vaan saisimme samalla rahalla entistä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa koulutusta ja tutkimusta

tiedämme myös että se ei ole toivottava kehityspiirre että nämä kuntaliitokset ketjuttuisivat tavattoman paljon että kunta tekisi joka valtuustokausi uusia ja uusia liitoksia tästä eteenpäin koska se vie tavattomasti voimavaroja siltä kunnan perustyöltä silloin kun ollaan jatkuvassa muutoksessa

on totta että takamatka oli varsin pitkä koska kustannukset ovat nousseet paljon enemmän kuin yliopistojen rahoitus viime vuosina ja sen vuoksi on tärkeää että tähän lakiin on nyt saatu tuo indeksiehto jonka mukaisesti yliopistojen rahoitus tulee jatkossa nousemaan indeksiä vastaavalla tavalla ja hallituskausittain sovitaan sitten ja päätetään ne merkittävät tasokorotukset joita tuolle rahoitusmomentille tulevat

sen johdosta nuo esitetyt selvitysalueet varmasti ovat monen näkökulmasta yllättävänkin suuria mutta toisaalta tietyillä alueilla näissä aluetilaisuuksissa kunnan edustajat ovat esittäneet itse vieläkin suurempia alueita eli pitäneet selvitysalueita jopa riittämättöminä joillain alueilla

täällä on kannettu huolta siitä että kuntien pitää tässä vaiheessa antaa lausunnot mutta kannattaa huomata että tämähän on todella pitkä prosessi joka meillä on edessä

valtaosa tulee suoraan valtion budjetista ja loput kattaa lähinnä tekesin ja akatemian rahoitus jossain määrin eun rahoitus ja näin tulee olemaan jatkossakin

tässä tulee olemaan monta vaihetta eikä tämä kevät seuraava kuukausi ole suinkaan ikään kuin viimeinen kerta kun kunnat ottavat kantaa näihin kysymyksiin

aina kun tullaan tekemään erilaisia lainsäädäntöjä luonnollisesti kunnilla on mahdollisuus antaa omat lausuntonsa ihan normaalilla tavalla erilaisista kuntiin liittyvistä lainsäädäntöhankkeista mitä tässä matkan varrella tulee ja tuo työryhmäkin esitti että näillä alueilla tehtäisiin kuntajakoselvityksiä eli nehän ovat hyvin vahvasti siellä kuntien käsissä olevia prosesseja joka tapauksessa

mielestäni suomalaisia yliopistoja ei voida tällä tavalla jakaa kahteen kastiin että olisi jonkinlaisia kaupunkilaisyliopistoja ja maaseutuyliopistoja jotka olisivat hyvin erilaisia tai eriarvoisessa asemassa

maakuntayliopistot samalla lailla kuin koko suomalainen yliopistokenttä pohtivat sitä omaa profiiliaan parhaillaan ja tavoitteena on että jatkossa meillä profiloidutaan ja valitaan entistä enemmän omia strategioita jokaisessa suomalaisessa yliopistossa

nyt on tullut jonkin verran kritiikkiä siitä että kun vielä ei ole valmista vos esitystä ei ole valmista kuntalakiesitystä niin kuntien on hankala ottaa kantaa

toisaalta tiedämme että koko syksyn kunnat jo kovasti kuitenkin odottivat sitä että heidän lausuntojaan pyydettäisiin ja käytäisiin aluekierros ja kyllä hallituksen näkökulmasta nyt on juuri hyvä vaihe käydä tämä

jos on sellaisia kysymyksiä ja kohtia joihin kunnat kokevat että eivät vielä pysty antamaan näkemyksiään se on ymmärrettävää mutta kaikesta palautteesta on jatkon kannalta hyötyä

kun täällä jo viitattiin siihen pitäisikö laittaa listakeräys menemään niin mikä ettei koska eduskuntahan on nimittäin kyllä säätänyt lain jonka mukaan yksittäiset kansalaiset saavat

mutta tämä tulee olemaan ilman muuta pitkä prosessi jossa on monia vaiheita ja siinä mielessä kuntia kyllä kuullaan koko ajan koska tätä tehdään heidän kanssaan vuorovaikutuksessa eli mikään ei mene ohi nyt seuraavan kuukauden aikana suinkaan

verohelpotuksia tämän ja ensi vuoden aikana jos lahjoittavat rahaa yliopistoille ja tähän kannustan ilman muuta kaikkia kansanedustajia myös mukaan ja tukemaan omaa yliopistoaan

arvoisa puhemies

tässä haasteellisessa taloustilanteessa onkin oltava rohkeutta tehdä tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja jollaisia koulutus ja tutkimus eittämättä ovat

tiedämme että suomi pärjää parhaiten kansainvälisessä ympäristössä ja osaamiskilpailussa kun investoimme koulutukseen tutkimukseen ja varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa

myös menestyksekkään kerhotoiminnan joka viime vuonna käynnistettiin rahoitusta edelleen jatketaan ensi vuonna ja erityisen ja tehostetun tuen toimeenpanoa vahvistetaan

arvoisa puhemies

kuten täällä on todettukin ammatilliseen koulutukseen on tässä taantumatilanteessa haluttu satsata erityisesti ja myös siitä syystä että peruskoulunsa päättäneet ikäluokat ovat nyt suurimmillaan

talousarviossa näkyy myös ensi vuoden alusta astuva yliopistouudistus ja sen toimeenpano ja valtio vastaa jatkossakin kuten tiedämme kaikkien yliopistojen perusrahoituksesta ja sen kasvu sidotaan yliopistoindeksiin mikä mahdollistaa yliopistojen uudistamisen

voisi sanoa että näiden tulosneuvotteluiden jälkeen jotka syksyllä käytiin yliopistojen kanssa yliopistot ovat kyllä voi sanoa suorastaan tyytyväisiä rahoitustilanteeseensa eli yliopistojen talous ja rahoitus ei ole niin huonossa jamassa kuin eräät yliopistot julkisuudessa ehkä ovat antaneet ymmärtää

mutta tärkeää on myös jatkossa varmistaa se että yliopistoilla on riittävät voimavarat käytössään ja kuten valiokunta toteaa erityinen ongelma yliopistojen rahoituksessa on muodostumassa työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta

arvoisa puhemies

sitä parhaillaan viimeistellään

tuon työryhmänhän joka keväällä asetettiin toimikausi on itse asiassa tämän vuoden loppuun saakka mutta hallitus on jo kesällä sitoutunut siihen että nyt syksyllä jo varhaisemmassa vaiheessa pystytään antamaan kuitenkin jatkolinjauksia asiasta vaikka työryhmän työskentely edelleen on meneillään

näin ollen näitä jatkolinjauksia on lähiaikoina tulossa jotta kunnat voivat samassa yhteydessä kun ne antavat lausuntonsa tuosta rakennelaista jota parhaillaan viimeistellään arvioida uudistuksen tarvetta myös sosiaali ja terveyspalveluiden näkökulmasta

edustaja mäkipää koki että hallitus ei ole vastannut näihin kysymyksiin tuossa omassa välikysymysvastauksessaan mutta näihin on kyllä siinä vastattu samoin kuin siinä on tuotu esiin näitä nyt tapahtuneiden liitosten hyötyjä ja haittoja

meillähän ei itse asiassa tuon tyyppisestä yhteistoimintamallin hyödyllisyydestä eduista tai haitoista ole lainkaan samassa määrin tutkimustietoa kuin meillä on kuntaliitoksista

kuten välikysymysvastauksessa todettiinkin hyvin paljon on ilman muuta kiinni siitä kuinka liitos on toteutettu ja mitä tuossa liittymissopimuksessa on sovittu

se osoittaa sen että kuntien yhdistyminen on jatkossa pystyttävä tekemään entistä tehokkaammalta pohjalta koska saatamme myös havaita sen että aika usein näissä yhdistymissopimuksissa on päädytty siihen että on betonoitu vanhat toimintatavat rakenteet eikä ole kyetty vielä varsinaiseen uudistustyöhön

sen johdosta hallitus päättikin jo varhaisessa vaiheessa että nyt tuo muutostuki jota kunnille tullaan kohdentamaan suunnataan erityisesti juuri siihen että tuo selvitysvaihe toteutusvaihe ja uuden kunnan käynnistymisvaihe lähtisivät mahdollisimman hyvältä ja tehokkaalta pohjalta heti käyntiin

eli jo siinä varhaisessa vaiheessa haettaisiin nimenomaan niitä näkökulmia miten kunnat yhdistämällä voitaisiin saada lisää tehokkuutta palveluiden järjestämiseen miten voitaisiin uudistaa hallinnon rakenteita miten voitaisiin uudistaa palveluprosessia organisaatiota hyödyntää informaatioteknologiaa entistä paremmin

on esitetty erilaisia arvioita mikä kuntamäärä voisi suomessa tulevaisuudessa olla mutta hallituksella ei tällaista tavoitetta ole vaan lähtökohtamme on se että joka puolelle suomea pitäisi pystyä sen alueen lähtökohdista muodostamaan tulevaisuuden kannalta riittävän vahva ja elinvoimainen kuntarakenne

ja se mitä vahvalta peruskunnalta edellytetään on se että se pystyisi pääsääntöisesti järjestämään kunnan asukkaiden tarvitsemat palvelut itse ja kehittämään omaa aluettaan

tuo kritiikki jota työttömyysvakuutusmaksun osalta opetusministeriölle tulee on mielestäni osin kohtuutonta siihen nähden että ilman muuta me ministeriössä heti kun saimme valtiokonttorilta laskelman tästä esitimme kehykseen ja budjettiin tätä rahoitusta mutta emme saaneet sitä budjettineuvotteluissa

sen johdosta jouduttiin siihen tilanteeseen että hallitus päätti että selvitämme mahdollisuutta lykätä tätä maksuvelvoitetta ja sen johdosta toimme tuon lain tänne jossa esitimme määräaikaista alennusta tuohon maksuun

muun muassa valtion liikelaitoksethan noudattavat tätä alennettua maksuprosenttia tälläkin hetkellä mutta nyt perustuslakivaliokunta arvioi vielä tuon järjestelyn

yliopistojen osalta valtioneuvosto tulee tällä viikolla tekemään tärkeät päätökset kun päätetään näistä aikaisemmin linjatuista maksuvalmiuden periaatteista ja varallisuuden siirrosta nyt aloittaville yliopistoille sekä tämän ja viime vuoden siirtyvien erien siirrosta yliopistoille

kun puhutaan kiinteistöistä kassavarallisuuden turvaamisesta puhutaan muutaman miljardin omaisuuserästä kaiken kaikkiaan mielestäni nämä ovat mittavia panostuksia suomalaiseen koulutukseen tutkimukseen ja siihen tulevaisuuteen jota kaikki pidämme tärkeänä

itse olen ollut tilaisuudessa keskustella nyt uusien hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten kanssa viime viikkoina ja itselläni on kyllä suuri luottamus siihen että yliopistouudistus on menossa erittäin hyvin eteenpäin

hallitukset ovat ottamassa vahvan strategisen roolin ja on syntymässä näitä painotuksia joita muun muassa edustajat matikainen kallström ja hemming nostivat esiin sen että tieteen tasoa suomessa on parannettava

sitä voidaan tehdä panostamalla pitkäjänteisesti tutkijan uraan ja huipputieteeseen ja jokaisen yliopiston tulee valita omista vahvuuksistaan nähden ne toimialat minne painotetaan jatkossa koulutusta ja tutkimusta mutta luonnollisestikaan se ei voi tapahtua käden käänteessä koska henkilökunta ja opiskelijat ovat tällä hetkellä tietyillä koulutuksen ja tutkimuksen aloilla mutta on tärkeää tehdä nyt ne strategiset linjaukset ja painottaa toimintaa tähän suuntaan jatkossa

mielestäni tämä on juuri sellaista rakenteellista uudistamista jota kaipaisin nyt myös ammattikorkeakoulukentässä kehittyvän koska juuri tuo kritiikki jota meille on nyt tullut viime kuukausina ei ole yllätys

muun muassa kansainvälisessä innovaatiojärjestelmän arvioinnissa saimme kritiikkiä siitä että suomessa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta annetaan sadassa eri yksikössä

on järkevää yhdistää voimavaroja koota näitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja miettiä tarkemmin mikä on se koulutuksen ja tutkimuksen ala mihin kukin ammattikorkeakoulu tai yliopisto siellä omassa yksikössään keskittyy ja pyrkii tässä nousemaan maailman kärkeen

yli seitsemäntuntinen keskustelu jota valitettavasti en kokonaan voinut kuunnella muiden kokousten vuoksi osoittaa sen että kunnallishallinto hyvin laajasti koskettaa kyllä kansanedustajia ja kaikkia suomalaisia

korkeakouluilla on tärkeä alueellinen merkitys mikä nousee täällä usein esiin mutta kyllä niitä tänä päivänä arvioidaan yhä enemmän paitsi tietysti siitä lähtökohdasta että korkeakouluilla on valtakunnalliset tärkeät tehtävät myös entistä enemmän kansainvälisistä kriteereistä lähtien koska korkeakoulumaailma on hyvin kansainvälinen tänä päivänä opiskelijat liikkuvat ja toivomme että jatkossa myös tutkijat entistä enemmän liikkuisivat kansainvälisesti ja suomi pääsisi tässä eteenpäin

täällä on käyty jonkin verran kansainvälistä vertailua eikä todellakaan varmasti missään maailmassa kunnilla ole niin laajaa tehtäväkenttää kuin suomessa

ensi vuosi on meille tärkeä rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelman eteenpäin viemistä koko korkeakoulusektorilla

tänään iltapäivän ja illan aikana esitetyt näkökulmat ovat arvokas lisä tähän valmisteluun jota hallitus jatkaa kuntauudistuksen toteuttamiseksi

kuntien kannalta seuraava tärkeä etappi tulee ilman muuta olemaan näiden kriteerien linjaaminen sille minkä tyyppistä kuntarakennetta suomessa edellytetään että kunnat lähtisivät selvittämään

kuten tiedonannossa on kerrottu niitä tullaan asettamaan paitsi riittävän väestöpohjan osalta palveluiden järjestämisen alueen kehittämisen kannalta riittävän väestöpohjan osalta myös työssäkäynnin yhdyskuntarakenteen kunnan talouden näkökulmasta

kuten tiedämme tämä on hyvin haastava uudistus siinä mielessä että valtion pitäisi kyetä antamaan riittävät raamit kunnille mutta kunnilla pitää itsellään olla myös mahdollisuus tehdä oman näköisiään malleja

se on ensiarvoisen tärkeää että kuntapäättäjät itse ovat suunnittelemassa ja toteuttamassa näitä jotta voimme varmistaa sen että tuo uudistus myös onnistuisi

eduskunnan kanssa uskon että meillä on viimeistään silloin hyvä mahdollisuus käydä taas tätä keskustelua kun tuo kuntarakennetta ohjaava lainsäädäntö annetaan eduskuntaan ensi talvena

arvoisa puhemies

tässä nousivat keskustelussa hyvin saman tyyppiset aiheet esiin kuin silloin jo lähetekeskusteluvaiheessa ja laajasti keskustelutti muun muassa tuo opiskelijaterveydenhuolto ammattikorkeakouluissa

tarkoitushan on että siitä syksyllä käytäisiin lausuntokierros jossa kunnilla olisi mahdollisuus ottaa kantaa tuohon rakennelain luonnokseen samoin kuin sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen joka kuntapäättäjiä tavattoman paljon askarruttaa

ministeri risikolla on siinä parhaillaan työskentelemässä työryhmä joka hakee niitä suuntaviivoja jonka pohjalta tätä voitaisiin lähteä viemään eteenpäin

siinä on isoja ongelmia eri alueilla ja onhan se merkittävin osa tänä päivänä kunnan budjetista ja siellä tiedämme että palvelutarve tulee merkittävästi kasvamaan

silti on tärkeää muistaa että ei kuntarakennetta voi suunnitella pelkästään sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen näkökulmasta vaan on otettava huomioon että kunnalla on palveluidenkin kannalta kymmenittäin muitakin tärkeitä palveluita

olemme antaneet tästä viestin kyllä ammattikorkeakoulukentälle että jos nähdään että sieltä löytyy laajempia kehittämisen tarpeita ja löytyy suuntaviivoja niin mieluusti otamme niitä nyt vastaan

uskon että se on myös eduskuntavaaleja ajatellen aivan tervetullutta koska jos lähdetään näin mittavaan rahoituksen ja hallinnon uudistukseen niin se on kyllä varmasti hallitusohjelmakysymys ja siinä mielessä on hyvä että nyt eri tahot miettivät sitten näitä uudistustarpeita tältä pohjalta jotta myös eduskuntapuolueet voivat sitten valmistautua tähän ja tehdä ehkä omia ohjelmiaan tältä pohjalta

näitä hallitus pyrkii mahdollisimman hyvin tuossa rakennelaissa yhteensovittamaan niin että se tarjoaisi riittävät eväät ja raamin ja myös kannustaisi kuntia tekemään sellaisia selvityksiä ja rakenteellisia uudistuksia joilla voisimme onnistuneesti mennä eteenpäin seuraavat parikymmentä vuotta

nuo lausumat joita sivistysvaliokunta on liittänyt tuohon mietintöönsä kohdistuivat hyvin paljon tähän työmarkkinakysymykseen

mikään ei olisi sen onnettomampaa kuin se että tekisimme liian pienen rakenneuudistuksen ja olisimme muutaman vuoden kuluttua taas samassa keskustelussa

on selvää että ammattikorkeakoulutuksessa eri koulutusalojen vetovoimaa keskeyttämisastetta ja työllistymistä seurataan jatkuvasti

tällainen taustahan meillä osittain on koska tuo paras hanke aikoinaan viisi kuusi vuotta sitten käynnistyi ikään kuin reippailla tavoitteilla samantyyppisillä kuin meillä nyt on tässä kuntauudistuksessa mutta vähitellen vuosien varrella tuo uudistustahti hiipui

juuri ovat tänä keväänä päättyneet nyt nämä vuosittaiset tulosneuvottelut opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen välillä ja ehkä sellainen yleinen kehityspiirre on kyllä se että edelleenkin tekniikan aloille esitetään liikaa koulutuspaikkoja

nyt on tarpeen kyllä vauhdittaa uudistusta jos haluamme varmistaa kuntapohjaisen järjestelmän jatkumisen ja julkiset palvelut kaikkialla suomessa myös tulevaisuudessa

siellä on tarvetta vähentää koulutuspaikkoja selvästi ja toisaalta viestintä ja kulttuurialat ovat ehkä toinen tällainen probleemiala missä työllistyminen ei ole niin hyvää että tällaista koulutuspaikkamäärää voitaisiin ylläpitää kuin tällä hetkellä on

ehkä tällainen yleispiirre näissä tulosneuvotteluissa jotka nyt käytiin ammattikorkeakouluillahan samoin kuin yliopistoilla on määrä tehdä nyt omia strategisia valintojaan oli se että kovin pitkälle ammattikorkeakoulut eivät olleet vielä tänä keväänä edenneet tuossa vaan työtä täytyy kyllä jatkaa ja

eli tässä strategisten valintojen osalta ammattikorkeakoulujen täytyy edelleen tehdä työtä samoin kuin rakenteellisen kehittämisen osalta

arvoisa puhemies

kuten olen aiemmin tänään moneen kertaan todennut niin se tärkein syy miksi kuntauudistusta tehdään on se että hallitus haluaa turvata hyvinvointipalvelut ja haluaa turvata ne nimenomaan kuntaperusteisella järjestelmällä

edustaja saarikko täällä toi esiin näkemyksensä siitä että ensin pitäisi miettiä missä päätetään sotesta missä kaavoituksesta missä opetuksesta missä päivähoidosta missä joukkoliikenteestä

tänä keväänä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvostot saivat viiden vuoden työnsä päätökseen ja pääsivät sopimukseen yhteisistä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöistä ja nyt niiden pitäisi olla hyvällä mallilla sitten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta että aiemmat opinnot hyväksi luettaisiin oikealla tavalla

siitä että meillä sama taho tekee päätökset tästä kokonaisuudesta kerää verovaroina rahoituksen tätä varten ja järjestää asukkaille palvelut tulee nimenomaan se kuntapohjaisen mallin tehokkuus

esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollossa sen johdosta hallitus on lähtenyt siitä että vaikka se on hyvin vaativaa sen tiedämme niin on uudistettava rakenteita niin että sosiaali ja terveydenhuollossakin rahoitus ja järjestämisvastuu säilyy jatkossakin nimenomaan kunnissa koska siitä tulee nimenomaan se ennaltaehkäisyn näkökulma siitä tulee se terveyden hyvinvoinnin näkökulma koko kunnan toiminnoissa ja se on hyvin tehokas malli

pulliainen nosti esiin tutkimustoiminnan ammattikorkeakouluissa niin todellakin tuossa kuukausi sitten asetin työryhmän jonka tehtävänä on tämän vuoden aikana tehdä selvitys ammattikorkeakoulujen tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan nykytilasta ja sen kehittämistarpeista

sen johdosta me pidämme niin tärkeänä sitä että toteutetaan kuntauudistus jotta pystyisimme jatkamaan tällä kuntaperusteisella mallilla joka on ollut todella hyvä malli suomessa

meidän pitäisi ikään kuin toimintaa tehostamalla toimintatapoja uudistamalla niin paljon pystyä lisäämään nyt tätä kuntakentän liikkumavaraa että pystyisimme palvelutason säilyttämään myös seuraavalla vuosikymmenellä

meillä on kyllä erittäin paljon tekemistä että pystymme palvelutason tällä palvelutarvekasvulla turvaamaan jatkossa

arvoisa puhemies

pyysin vastauspuheenvuoroa lähinnä edustaja saarikon puheenvuoron johdosta kun hän vahvasti toi esiin että kuntalaisille varsinais suomessa torikyselyjen perusteella kaikkein tärkeintä on kunnan itsenäisyys

tässä kävi vahvasti esiin se että vain runsas viidennes ihmisistä olisi valmis tinkimään palveluista tai hyväksymään verojen korotuksen kuntansa itsenäisyyden säilyttämiseksi

enemmistö piti kaikkein tärkeimpänä sitä että palvelut toimivat

tämän kyselyn perusteella suomalaisille tärkeimmät kunnalliset palvelut ovat nimenomaan peruskoulu ja oman terveyskeskuksen lääkärivastaanotto että nämä toimivat

niitä pidettiin aivan ykkösasiana

siitähän tässä kuntauudistuksessa on kyse että saisimme palvelut toimimaan

heillä on suuri merkitys siinä kuinka näitä uudistuksia voidaan paikallisesti tehdä ja toteuttaa mutta valtiovallalla on myös velvollisuus arvioida tätä koko järjestelmää koko kuntarakenteen toimivuutta ja me näemme että tämä nykyinen rakenne ei ole kaikin osin toimiva ja sitä on syytä kokonaisuutena arvioiden suunnitelmallisesti uudistaa